valtakunnallinen vaalialuemalli toteuttaa suhteellisuusperiaatteen mutta se olisi paremmin meidän järjestelmäämme ja poliittiseen käytäntöön sopien ollut toteutettavissa vaalipiiriuudistuksella elikkä tehdään samankokoisemmiksi vaalipiirejä

hyvät edustajat

ukrainan kriisi on jälleen osoittanut että sotilaallinen voimankäyttö tai sillä uhkaaminen valtioiden välisten ristiriitojen kärjistyessä ei valitettavasti ole menneisyyden ilmiö euroopassakaan

vaaliliittojen kieltäminen on valtakunnallisen vaalialuemallin hyvä puoli mutta toki se olisi toteutettavissa myös silloin kun äänikynnystä tasataan vaalipiirien kokoja tarkistamalla

valitettavasti tä mä niin sanottu korfun prosessi etyjin kehittämisessä on edennyt aika nihkeästi ja siellä tämmöisen tietyntyyppisen oman liikkumatilan säilyttäminen ja kehittäminen eu rintaman yhteydessä olisi paikallaan jotta tosiaan voitaisiin samaan tyyliin kuin aikaisempina vuosikymmeninä olla tienraivaajina

puhemies

no siltä osin kritiikki on mielestäni oikeutettua että kyllähän tämäntyyppiset asiat pitää vaikka olisi vain tämmöisestä osauudistuksestakin kysymys että vain muutaman vaalipiirin rajoja muutetaan valmistella koko poliittisen kentän toimesta

sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä kriisin purkamisen ytimenä tulee olla ratkaisulinjojen haku monenvälisillä areenoilla joissa ohjenuorina ovat rauha oikeusvaltioperiaate turvallisuuden ja vakauden vahvistaminen sekä demokratia ja ihmisoikeudet

tämän parlamentaaristen komiteoiden ja vastaavien työryhmien käytön pitää olla sääntönä silloin kun on kyse keskeisistä valtiosäännön muutoksista niin kuin tässä tapauksessa tai keskeisesti valtionhallintoon tai aluehallintoon vaikuttavista kysymyksistä

milloin hallitus käyttää omistajapolitiikkaa eli kertoo keskeisille valtionyhtiöille että silloin jos on lyhytaikaisesta työllisyysongelmasta kysymys ei käytetä irtisanomisia tai väen vähentämisiä vaan koulutusta esimerkiksi kuten outokumpu peruessaan massiivisen lomautuksen ilmoitti tekevänsä

edustajien valikoituminen vaalipiirien äänillä on ymmärrettävää ja läpinäkyvää ja kuten viittasin vaalipiirien isot kokoerot ovat oikaistavissa vaalipiiriremontilla ja sitä kautta yksinkertaisesti ja suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin sopien voitaisiin uudistus tehdä

euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön alueellisesti kattava jäsenpohja on vahvuus aikana jolloin monipuolista yhteistyön ja vuorovaikutuksen verkkoa on juuri rakennettava esimerkiksi balkanin kaukasuksen ja keski aasian kansakuntien suuntaan

neuvottelut ovat ensisijainen vaihtoehto eurooppa neuvoston painottaessa että ratkaisun on kunnioitettava kansainvälistä oikeutta ja alueellista koskemattomuutta

näissä oloissa jouduttiin sitten tekemään osittaisratkaisu

pitkällä tähtäimellä pitää varmasti seurata minkälaisiksi kuntauudistuksen seurauksena muodostuvat uudet maakunnat mitkä ovat luontaisia yhteistoiminta alueita ja muuttaa vaalipiirijakoa sitä vastaavaksi että tavallaan se todellisuus kulkisi edellä ja vaalipiirijako jäljessä eikä niin että vaalipiirijaossa tehtäisiin kovin epäortodoksisia ratkaisuja

muun muassa ulkoministeri tuomioja on pitänyt euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön kontaktiryhmää parhaimpana vaihtoehtona ukrainan ja venäjän välisille neuvotteluille

asevalvonnan ja yhteistä turvallisuutta luovien mekanismien puolella olisi nyt hyvä edetä kun talouskriisi on johtamassa asevarustelumenojen leikkauksiin ja uusiin painotuksiin puolustusajattelussa

etyjin luonne konsensusorganisaationa asettaa haasteensa mutta vaatimus kaikkien maiden mukanaolosta on tämänkaltaisten kriisien ratkaisussa lopulta vahvuus kun pyritään pysyvään ratkaisuun

samalla on tietysti mietittävä myös sitä että etyjille annetaan mahdollisuus toimia vaikkapa näissä sen omalla alueella sattuvissa väkivaltaisissa kriisitilanteissa

jäätyneitä konflikteja on siirretty aivan liian pitkään ja kun on tullut näitä uusia yllättäviäkin kriisejä etyjin toimintavalmius on ollut hyvinkin ailahtelevaista eri tilanteissa

euroopan neuvoston parlamentaarikot ovat esittäneet yksimielisenä kannanottonaan että ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta on kunnioitettava

ykn ihmisoikeuksista vastaava apulaispääsihteeri on paraikaa ukrainassa kartoittamassa niitä haasteita ja uhkia joita kriisin viimeisimmät käänteet ovat tuoneet mukanaan

taloudellisen yhteistyön kehittämisessä euroopan unionilla on avainrooli ei vain perinteisen kauppa tai kehityspolitiikan kautta vaan laajemmin taloudellisen integraation ja syvällisemmän energiayhteistyön strategisena kumppanina

demokratian ihmisoikeuksien ja inhimillisen vuorovaikutuksen edistämisessä etyj voisi vahvistaa rooliaan merkittävästi etenkin niissä jäsenmaissa jotka eivät ole mukana euroopan neuvostossa

esimerkiksi veikko vennamo pientalonpoikien maaseudun puolueen edustajana oli yksin pitkään eikä olisi tullut valittua tällä uudella mallilla

toinen huolenaihe liittyi vaalijärjestelmän muutokseen siltä osin että vähemmistöjen ja uusien liikkeiden oli entistä vaikeampi saada edustajansa maan parlamenttiin

ukrainan kansa niin ukrainan ja venäjänkieliset kuin tataarit ja muut kansalliset vähemmistöt ovat historian saatossa kärsineet sodista vainoista ja valtapelistä

ja pitämällä samanaikaisesti esillä ihmisoikeuksien ja demokratian kehittämistä ja näitä kovemman turvallisuuden sektoreita saadaan herkemmin mukaan myös niitä maita jotka suhtautuvat asenteellisesti kielteisesti jos puhutaan pelkästään tästä kolmannen korin asialistasta

euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön parlamentaarista haaraa on vahvistettava samalla kun korfun prosessi johtaa toivottavasti ripeästi koko organisaation kehitettyyn versioon

oikean ja aidon kansalaisyhteiskunnan puoluelaitoksen ja demokratian rakentaminen on ensisijaisesti ukrainan omissa käsissä mutta erityisesti etyjin ja euroopan neuvoston vahvaa tukea tarvitaan yhteiskunnan sen perustuslain hallinnon ja oikeuslaitoksen uudistamisessa ehkäisemään ennalta väärinkäytöksiä ja oligarkkien valtaa

niistä ajoista suomi on kehittynyt aktiiviseen kansalaisuuteen elinvoimaiseen kansalaisyhteiskuntaan ja laajaan osallistumiseen perustuvana pohjoismaisena demokratiana

varapääministeri katainen on useampaan kertaan vedonnut maan tapaan ikään kuin se olisi koko poliittisen kentän omaksuma ja antanut ymmärtää että se pitää sisällään myös lainvastaisia menettelyjä

tutkimukset kuitenkin osoittavat ettei suomi enää ole vahvan osallistumisen ja vaikuttamisen maa

zyskowicz kertoi muutama päivä sitten että presidentinvaalikampanjalaskuja usean kymmenentuhannen euron edestä lähetettiin yrityksille sieltä maksettavaksi

krimin alueparlamentti on nyt käytännössä miehityksen oloissa ilmaissut halunsa itsenäistyä ja sitten liittyä venäjään tulevan sunnuntain kansanäänestyksen jälkeen

olemme monien mittareiden mukaan pu toamassa kohti eurooppalaisia keskiarvoja ja niitä keskiarvoja vielä pudottavat sitten nämä uudet demokratiat joissa ei vielä ihan läntisen euroopan osallistumisaktiviteetteihin ole päästy

afganistanin kokemukset terrorismin ja merirosvouden vastainen yhteisrintama ydinaseiden leviämisen riskit ja ohjuspuolustusjärjestelmien yhteen nivomisen mahdollisuus ovat pehmittäneet maaperää naton ja venäjän vastakkainasettelun liennyttämiselle

tosin nythän ei ole vielä varmoja tietoja siitä edetäänkö näissä ensimmäisten aikeiden mukaisesti mutta joka tapauksessa avaukset ovat positiivisia

perustuslain mukaan krim on erottamaton osa ukrainaa ja sen autonominen tasavalta päättää toimivaltaansa kuuluvista asioista ukrainan perustuslain sallimissa rajoissa

tämän keinoja ovat muun muassa lainsäädäntö tutkimus tiedontuotanto koulutus viestintä kansalaisten kuuleminen ja toimivat demokratian käytännöt

on selvää että venäjä on krimin niemimaan haltuunotolla loukannut ukrainan alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia rikkoen kansainvälistä oikeutta ja sopimuksia

suomelle on tärkeää seurata venäjän kehitystä ja toimia myötävaikuttajana sen kehityksessä kohti modernia demokraattista ja moniarvoista eurooppalaista oikeusvaltiota

seuraavan hallituskauden alussa onkin tärkeää että laaditaan nykyistä venäjä toimintaohjelmaa konkreettisempi aikataulutettu venäjä poliittinen ohjelma jonka toteutumista tulee seurata vuosittain

venäjälle pitää koitua seurauksia sen oikeudettomista toimista ja näyttää siltä että markkinat markkinavoimat ovat tämän prosessin jo aloittaneet

herra puhemies

tässä nuo keskeiset syyt minkä takia olisi järkevää että eduskunnassa pannaan tämä harjoitus uusiksi haetaan suomalaiseen kansanvaltaan suomalaiseen kansalaisaktiivisuuteen paremmin sopiva malli jolla tästä henkilövaalijärjestelmästä lähtien parannetaan suhteellisuutta mutta ei lähdetä kynnyksiä tähän taloon tekemään epädemokraattisella tavalla

nehän ovat esillä siellä selonteossa ja emme poimineet kaikkia vaan erityisesti korostimme niitä jotka eivät ehkä riittävästi olleet tapetilla ja huomion kohteena siinä selonteossa

jos puolitoista miljoonaa äänestäjää europarlamenttivaaleissa vielä kaksin verroin enemmän kaksi kolmesta äänestäjästä jättää äänestämättä ja kääntää selkänsä poliittiselle järjestelmälle hälytyskellojen on syytä soida kuuluvasti

nordefco aktiviteettien lisääntyessä on ministeritason yhteistoimintaa täydennettävä parlamenttien tiiviimmillä yhteyksillä sekä pohjoismaiden neuvoston osallisuudella tähän sektoriin

juuri tämä sosiaalinen eriarvoistuminen ja äänestysoikeuden erojen kärjistyminen on se keskeinen huoli jota meistä ei riittävästi siinä otettu huomioon

integroituminen länteen ei estä eikä saa estää toimivia yhteyksiä myöskään venäjään tai muihin naapureihin ukrainan talous ja yhteiskuntakehitys rakentuvat kestävästi keskinäiseen vuorovaikutukseen yli blokkirajojen

meillähän on näitä kaikkein suurimpia eroja

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

jos otetaan nuori työtön ammatillisen koulutuksen saanut ihminen ja sitten taas parhaimmassa tuloluokassa oleva korkeasti koulutettu ja tämmöisellä sosiaalisesti parhaalla alueella asuva niin äänestysosallistumisessa on viisinkertainen ero

en minäkään tarkoittanut että ulkoministerin pitäisi olla jatkuvasti presidentin kyljessä kiinni vaan kysymyshän on siitä että perustuslain mukaan valtioneuvoston jäsenen pitää tämän parlamentaarisen luottamuksen takia olla käytettävissä että hänen kauttaan saadaan kaikki se tieto joka eduskunnan työssä tarvitaan tässä tapauksessa ulkoasiainvaliokunnan työssä

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä arvostaa sitä että suomen valtionjohto hallitus ja ulkoministeri ovat toimineet kriisin eri vaiheissa maltillisesti vakaasti ja neuvottelun tietä korostaen

ylemmistä toimihenkilöistä äänioikeuttaan käyttää lähes yhdeksän kymmenestä työntekijäammateissa vain vähän yli puolet

diplomatian tie on tunnetusti monimutkainen ja työläs kulkea mutta väkivallan uhan väistyminen ja kaikkien osapuolten tuominen yhteiseen neuvottelupöytään avaavat reitin kestävään ratkaisuun

täällä edustaja salolainen viittasikin siihen että käytännön tapaushan olisi se että näitä muistioita kirjattuja tapaamisten yhteenvetoja olisi paremmin eduskunnan ja ulkoasiainvaliokunnan käytössä ja edelleen että näitä työstettyjä vähän mietitymmin koottuja politiikkakatsauksia vaikkapa jonkun teeman ympärillä taikka jonkun maan kohdalla kirjallisesti käydään valtioneuvoston ja eduskunnan välillä läpi ja että on niin presidentin kuin ministereiden ja ulkoasiainvaliokunnan välillä mahdollisuuksia tapaamisiin joissa voidaan sitten syvällisemmin keskustella ajankohtaisista kysymyksistä

tämä turvallisuuspoliittinen katsaus luo hyvän pohjan suomen tilanteesta ja turvallisuuspolitiikasta keskustelemiselle myöskin näin vaalien alla

ajatus siitä että jokainen on tasa arvoinen tai että jokaisella on oikeus osallistua lakien säätämiseen ei valitettavasti ole synnynnäinen eikä itsestään selvä

turvallisuusympäristöämme tästä aivan läheltä maapallon kattaviin muutostrendeihin saakka on kuvattu monipuolisesti ja luotu pohjaa rakentavalle keskustelulle

siinä havaitaan kun se on nyt tiivistetysti koottu yhteen että nopeasti tapahtuu muutoksia että siellä olisi nyt jo useampia kohtia jotka vaikkapa tämän komission puheenjohtaja junckerin puheenvuoron jälkeen olisi syytä hiukan toisin formuloida

kokonaisuutena tämä parlamentarismi ei ehkä ulkoasiain sektorilla ole yhtä hyvin edennyt kuin vaikkapa eurooppa politiikassa ihan sen takia että siellä on niin monta tarkistuspistettä jonkun asian käsittelyssä joissa asia joudutaan juurta jaksaen eduskunnalle selvittämään

viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet että nuorten politiikkatietämyksissä on isoja eroja riippuen nuoren koulutuksesta

minusta toisin kuin edustaja soini tai edustaja salolainen puheenvuoroissaan viittasivat kysymys ei ole euroopan yhteisen armeijan luomisesta

lisäksi sosialidemokraattien mielestä puolueiden ja kansalaisjärjestöjen tulisi tasapuolisesti saada kertoa kouluissa nykyistä enemmän toiminnastaan ja edustamistaan mielipiteistä sa malla kun oppilaat myöskin oppilaskuntatoiminnan ja vastaavan kautta itse osallistuvan havainnoimisen kautta oppisivat demokratiaa

puolustusmenojen tasoa isoja hankintoja muutoksia joukko osastoissa ja varuskunnissa sitä miten liittoutumattomuus ja suhde natoon kulloinkin määritellään

ulkopolitiikassa siellä loppupäässä usein kun on vaikkapa valtiosopimuksesta kysymys on sitten hyvinkin tarkat eduskuntaan tulevat paperit mutta siellä alkupäässä tämä asioiden käsittely ja selvittely voi jäädä vajavaiseksi ja tämmöinen säännönmukaisempi raportointi on varmasti se tie jota pitää noudattaa

se ei ole realistinen

toivottavasti avaukset rohkeampiin kansainvälisiin yhteistyökuvioihin kyberturvallisuuden ja laajemmin tietojärjestelmien turvallisuuden rakentamiseen ja kokonaisturvallisuuden kehittämiseen uusilla rintamilla virittävät entistä laaja alaisempaa keskustelua suomen ja suomalaisten suojelemisesta kestävällä tavalla muuttuneissa oloissa

me tarvitsemme yhteisten puolustuskykyjen ehkä laajemmassa mielessä turvallisuuskykyjen rakentamista ja silloin kun me katsomme laajemmin kokonaisturvallisuutta ja sitä mitä siinä tarvitaan vaikkapa uusien hybridisodan kaltaisten uhkien varalta tullaankin jo vahvasti semmoiselle maaperälle jossa euroopan unionilla on laveammin toimivaltaa ja resursseja kuin natolla tai näillä muilla turvallisuusjärjestelmillä

otetaan esimerkkinä juuri vaikkapa yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen liittyvät energiaverkkojen tietoverkkojen suojaamiset

sosialidemokraatit pitävät välttämättömänä parlamentaarista koko poliittisen kentän kattavaa valmistelutapaa kaikkia suomalaisia koskevia turvallisuus ja puolustuspolitiikan ydinsisältöjä määriteltäessä

niissä se toimivalta on täällä unionin puolella ja olisi järkevää että euroopan yhteistä puolustuskykyä lähdetään rakentamaan tämmöisellä laajan turvallisuuden työlistalla ja siinä otettaisiin määrätietoisempi ote

äänestämisen helppouteen ja turhan jäykkyyden purkamiseen on käytännön järjestelyissä satsattava ja siihen pääministerikin viittasi esimerkiksi siihen että äänestyspaikat pitäisi viedä ostoskeskuksiin ja kirjastoihin mahdollisimman matalan kynnyksen taakse

tällä kertaa lähdössä ei tässä aivan onnistuttu selonteon kirjoittamisessa parlamentaarinen kontaktiryhmä pääsi mukaan vähän viiveellä ja kangerrellen mutta pystyi vaikuttamaan myönteisesti ja konsensushakuisesti kuten edustaja kanerva äsken todisti

kyberturvallisuuden kehittäminen oli tuossa selonteossa jo keskeinen haaste suomen laajemminkin kuin puolustusvoimia koskevalle turvallisuustyölle ja nyt juuri viime viikon lopulla ministeri on asettanut työryhmän arvioimaan kyberlainsäädännön kehittämistä jossa katsottaisiin laajalla skaalalla mitä toimia lainsäädännön puolella tarvitaan jotta turvallisuustilanne jatkossa paranisi

sitä kautta tultaisiin samanaikaisesti tätä yhteistä puolustusta kehitettäessä myöskin konkreettisiin askeliin eikä vain puhuttaisi joistain kaukotavoitteista ja kovin federalistisen tuntuisista yhteisen armeijan kokoamisista

kymmenettuhannet suomalaiset tekevät arvokasta järjestötyötä hoitavat luottamustehtäviä ja arkipäivän yhteisöllisyyttä

tällä on huomattavan isot kytkennät poliittiseen järjestelmään ja yleensä demokraattiseen koneistoon eduskuntaan ja ministeriöihin

parhaimmillaan esimerkiksi tämä vaalirahoitusjupakka johtaa rahan vallan vähenemiseen vaaleissa kunhan vielä sdpn ajamat kampanjakatot saadaan mukaan

sosialidemokraattien mielestä suomen vaikutusmahdollisuudet voidaan taata vain sillä että osoitamme kiinnostuksemme yhteisen turvallisuuden rakentamiseen pohjolassa itämeren alueella euroopassa ja maailmanlaajuisesti

tuossa työssä on kuitenkin nyt alkuvaiheessa pelkästään ministeriöiden virkamiehiä ja kuitenkin tämän kysymyksen tärkeyden vuoksi olisi välttämätöntä että siellä olisi myös tällainen poliittinen edustavuus koko poliittisen kentän kattava yhteys

kansanvalta ei ole eliitin vaan koko kansan asia